me jakaisimme kokonaissumman sen mukaan kuka on tehokkaimmin tuottanut palvelut ja benchmarkkaisimme sieltä ja sitä kautta muodostaisimme sen kokonaissumman ja pakottaisimme sote alueet toimimaan tehokkaimman toimintamallin mukaan

sitä kautta syntyy demokraattinen yhteiskunta joka on yhteinen ja toivon että tätä yhteiskuntaa voimme kaikki yhdessä olla täällä rakentamassa

onneksi tässä on otettu hyviä askeleita

tässä on sinänsä järkevä satsaus että mitä enemmän me satsaamme uuden kansalaisen alkuvaiheeseen sitä helpompaa varmasti se jatkokoulunkäynti tulee olemaan

arvoisa puhemies

meillä lukioiden uuteen tuntijakoon on tullut vapaaehtoistoiminta teemaopintoina ja siltä osin olemme menossa oikeaan suuntaan mutta paljon on vielä tehtävää

tässä on suuri riski että rahat tulevat riittämään sote palveluihin mutta sitten säästöt tehdäänkin kouluissa ja päiväkodeissa

yksi hedelmä joka varmasti tulee sieltä tulevina vuosina vastaan on se että on helpompi löytää kavereita ja varmasti oppimistulokset ovat kohtuullisen hyviä ja myös se että erityisen tuen tarve vähenee kun olemme alkuvaiheessa jo pistäneet paukkuja mahdollisimman paljon

takaisin talouden tilanteeseen

täällä on ollut erinomaisia puheenvuoroja joissa on pohdittu miten työpaikkoja luodaan millä tavalla luodaan mahdollistavaa politiikkaa ja toivonkin että me voimme yhdessä mahdollistavaa politiikkaa pohtia

lain toinen hyvä vaikutus on se että lasten perusopetuksen ryhmäkoot nousevat esille ja pyritään saamaan pienemmiksi

kehyksessä on myös icthen liittyviä ratkaisuja ja siltä osin meillä olisi paikka myös valtiona tehdä innovatiivisia hankintoja ict puolella ja näin luoda uusia työpaikkoja tukea uutta yritystoimintaa ja uusien tuotteiden testaamista valtionhallinnossa

tästä halusin kyselytunnillakin kysyä vähän tarkemmin mutta kun ministeri pekkarinen tiesi että kaikki on hyvässä mallissa niin hän ei vastannut tähän ollenkaan kuka ja mikä taho on tämän ajanut

johonkin se raja on asetettava

meillä tulee olla myös tähän rohkeutta tässä vaikeassa tilanteessa

ainakaan sitra ja tekes eivät ole tukeneet tämän alan toimintaa millään muotoa muuta kuin joillain kälysillä viisikymmentuhansilla suunnilleen

mielestäni ei ole kohtuutonta olettaa että lähtee siinä vaiheessa tekemään vähän kirjaa niistä omista kuluistansa ja useimmat varmasti tekevät jo toukokuun kohdalla myös niitä vaalisuunnitelmia kun vaalit tulee syksyllä että en ihan näin lähtisi nihilistisesti tätä asiaa pohtimaan

jollekin toiselle kunnalle tämän lain kautta voi tulla toisaalta muunkin näköisiä vaikutuksia

samoin on tilanne että jos jossain kunnassa oppilasmäärät vähenevät voi olla että se näkyy supistuvana rahamääränä

tiukka taloustilanne ajaa kuntia säästökuureille ja tulilinjalla on myös lasten koulunkäynti valitettavasti

näin on tapahtunut kuten täällä useammassa puheenvuorossakin on todettu että opettajien lomautuksia on tehty uusia opettajien lomautuksia ollaan tekemässä

arvoisa puhemies

omalta osaltani kun katson läpi näitä asioita on ihan ilo lähteä näitä toteuttamaan omalta osaltaan ja näen että nämä asiat ovat ihan kohtuullisia näin kansanedustajan tai vaaleissa toimineen näkökulmasta

nykypäivänähän on niin että ehdokas ei ole mukana tukiyhdistyksen toiminnassa millään tavalla eikä ole tietoinen mitä tukiyhdistyksen toiminnassa tapahtuu

keskityn kuitenkin puheenvuorossani pelkästään lasten huostaanottoihin ja niihin liittyviin sijaishuoltoratkaisuihin ja taustoihin

lasten palveluissa ei saa säästää

arvoisa puhemies

ehdokas on täysin ulkopuolinen useimmiten jolloin voi sanoa että voi periaatteessa jopa pestä kätensä

salo totesi on varmasti vaikea siellä baarissa tätä selittää

huostaanotto itsessään on äärimmäinen toimenpide

laki jättää edelleen porsaanreiän että tämän puolueilta tulevan tuen kautta kun sitä ei tarvitse eritellä eikä ole myöskään niitä ylärajoja voidaan jatkossa kanavoida edelleen sitä nimetöntä rahaa ja usein saattaa käydä sillä tavalla että nyt kun me teemme tiukennettuja pelisääntöjä tähän toiselle puolelle niin todennäköistä on että toinen puoli sitten alkaa sakata eli sitä kautta aletaan siirtää sitä rahaa nykyistä enemmän

tähän olisi yksi sellainen vastaus että me loisimme tukiyhdistyksen toimintaan mallin jossa me edellyttäisimme että ehdokas on tukiyhdistyksen jäsen tai esimerkiksi hallitustoiminnassa mukana jolloin myös ehdokas voi omalta osaltaan varmistaa että tukiyhdistys toimii asianmukaisesti

yksi ratkaisu tietenkin olisi korvamerkitty lisäraha

peruskysymys on se onko valvonta rangaistus ja miten kansalle kerrotaan valvonnasta rangaistuksena jotta se muodostaisi myöskin sen pelotevaikutuksen että ei kannata rikollistielle lähteä

monet lapsista joita huostaanotetaan elävät päivittäistä arkea jossa näkyy vanhempien päihteidenkäyttö ja sitä myötä myöskin väkivalta joka kohdistuu joko vanhempiin tai lapseen itseensä

me tyydymme seuraamaan tekemään ensi vuonna toivottavasti ehkä jopa mustia listoja kunnista jotka eivät ole laittaneet rahaa tarkoitettuun kohteeseen

yksi paikka jossa joudumme pohtimaan ja joka on tullut jo esille on vauvat lapset jotka eivät vielä pysty ilmaisemaan sanoin omaa tilannettaan

mielellään näkisi tulevaisuudessa että meillä olisi menetelmä kun me todella haluamme päättää ja kohdistaa rahaa tiettyihin kohteisiin meillä olisi vaikka tämmöinen sakkojärjestelmä tai perittäisiin niitä rahoja takaisin jolloin tulisi jonkun tyyppinen ukaasi sinne kunnille toimia kuten valtio on tahtonut

tässä kohdin neuvoloilla on ehkä se avainrooli jolla me pystymme saamaan jo varhaisessa vaiheessa riskin alla olevat lapset eräällä tavalla lastensuojelutoimenpiteiden piiriin

ja tältä osin kun me tiedämme että meillä on myös hoitajilla sitä ammattitaitoa he ovat yhä korkeammin koulutettuja ja usein he tietävät myös potilaasta paljon enemmän kuin lääkäri niin miksi emme hyödyntäisi heidän osaamistaan kun samalla myös vähävaraisemmat maksavat yhä vähemmän maksuja

tämä on yleinen asia joka on käytävillä ollut esillä useampaan kertaan

tässä kohdin on tietenkin se pohdinnan paikka miten me lainsäädännössä tai mietinnöissä otamme esimerkiksi esille että edellytetään että se

laitosten osalta on myös paikka pohtia sitä koska suurin osa lapsista tarvitsee myös mielenterveyspalveluita miten me linkitämme mielenterveyspalvelut osaksi laitospalveluita

ehdotan konkreettisesti että sivistysvaliokunnan tiedote on erinomainen yhteenveto jaettavaksi myös eteenpäin

tältä osin tulevaisuudessa on pohdittava sitä miltä osin tulee lastenkotien henkilöstössä tarkastaa esimerkiksi psykiatristen sairaanhoitajien oleminen osana henkilöstöä jolloin myös psykiatrisen puolen paine vähenee ja silloin myös laitoksissa olevat lapset saavat sen terapiansa siellä missä asuvat

eli nyt olisi juuri se oikea aika viedä ajatusta että kannattaa mieluummin sijoittaa tulevaisuuteen kuin heittää sitä rahaa johonkin muuhun kohteeseen

maksuton ja korkeatasoinen perusopetus on myös suomen menestyksen kulmakivi emmehän me menetä sitä

samaan aikaan me tiedämme että lapsella on läheisperheitä tai sukulaisperheitä jotka mielellään ottaisivat lapsen hoidettavaksi jos omat vanhemmat eivät siihen kykene

arvoisa puhemies

ensinnäkin sakon muuntorangaistuksen kehittämisestä joka edellisellä kaudella oli voi sanoa kivi kengässä ja siitä ei tunnu vieläkään päästävän eroon

jäin tässä katsomaan että selvityksiä tehdään selvityksiä tehdään selvityksiä tehdään mutta milloin ne teot tulevat asian korjaamiseksi

muutama ajatus yritysverotuksen puolelta

toivoakseni nyt meillä on tulossa tähän jonkinlaista ratkaisua mutta on se aikakin kun silloin kun me teimme tämän lausuman edellytimme välittömiä toimenpiteitä tämän päätöksen jälkeen oikeastaan eräällä tavalla pitkien neuvottelujen jälkeen niin että kyllä tämä ihmetyttää kuinka kauan tämmöinen asia voi siellä virkamieskoneistossa olla

arvoisa puhemies

edustaja männistön kanssa olen samaa mieltä tästä että tämä sähköinen asiointi ja sen ääntenlaskentahan on ihan loistava

monet lapsista jotka ovat käyneet laitoskierteen läpi ovat itse asiassa tulevia uusavuttomia perheiden äitejä tai isiä

ainut tapa jolla yritys kasvaa on se että yrityksellä on vahva tase ja mitä vähemmän yritys maksaa tuloksestaan yhteisöveroa ja sitä kautta jättää meillä verotuksen kannustimin taseeseensa sitä paremmat mahdollisuudet myös yrityksellä on rahoittaa oma kasvunsa

moni laitoksessa oleva ei tiedä mitä on itse asiassa normaali perheen arki johon kuuluu tiskaaminen kaupassakäynti ruuanlaitto siivous

jäin pohtimaan edustaja louhelaisen kommenttia että meillä on ikääntyneitä joiden osalta on varmasti ehkä kohtuutonta odottaa sitä että tietokone olisi tuttu

en tiedä onko osa näistä meidän tekemistämme lausumista jotka ovat eduskunnan demokraattista tahtoa sellaisessa tilanteessa että niitä ei yksinkertaisesti vain hyväksytä siellä valmistelukoneessa minkä vuoksi ne ovat tällaisessa selvityskierteessä kunnes ne sitten jossain kohdin saadaan poistettua sieltä listoilta kun selvityksiä on riittävästi tehty

siltä osin on varmasti hyvä että meillä on kaksi kanavaa ja täällä puhui edustaja elomaakin että meillä on rinnakkain se perinteinen tapa ja sitten toinen uusi tapa se sähköinen äänestysmuoto ja näinhän toimitaan muissakin palveluissa että näitä kanavia joissa voi asioida on useita ja riippuen siitä mikä on tuttu ihmiselle ja turvallinen asioida

siltä osin on hyvinkin perusteltua että saamme lapset sijoitettua perheenomaisiin olosuhteisiin joissa myös opitaan mitä ovat perheen normaalit arkirutiinit

toivoakseni joku päivä me pääsisimme yhteisöverotuksessa vieläkin matalampaan tasoon ja osin tarkastelemalla sitä mitkä ovat meidän yritystuet kontra yhteisövero ja muu yrityksiin liittyvä verotus ja sieltä kautta löytäisimme uusia malleja joilla me tuemme kaikkia suomalaisia yrityksiä kasvussa

puhemies

ongelma on syvällä yhteiskuntamme rakenteissa ja tässä kohdin meidän on syytä entistä enemmän pohtia sitä mitä voimme jo varhaisessa vaiheessa tehdä

omassa kotikunnassakin on sijoitettu tänä päivänä varhaiskasvatus opetustoimen yhteyteen ja tämä on ennen kaikkea ollut lapsen etu että lasta katsotaan sieltä pienestä sinne vähän isommaksi asti saman lautakunnan kautta

arvoisa puhemies

ensinnäkin ed

ihmettelen demareiden näkemyksiä ruuan arvonlisäveron kohdentumisesta

erityisesti pienituloisilla ruokakassin osuus on huomattavasti suurempi kuin isotuloisilla ja näin ollen ruuan arvonlisäveron hyöty menee ennen kaikkea pienituloisille

toivon että emme sorru kvartaalipolitiikan tekoon vaan katsomme yli sukupolvien koska meidän vastuumme on myös tulevista lapsista

toinen ulottuvuus jossa tämä sama asia tulee esille on meillä käsillä oleva kehys jossa päivähoidon hallintoa ollaan siirtämässä opetus ja kulttuuriministeriön puolelle ja näin me saamme myös tämän lainsäädännön valmistelutyön valtiotasolla samoihin käsiin kuten se on kuntatasollakin mahdollista

pohdituttaa hieman että tänä päivänä talouspolitiikka ei ole pelkästään kotikutoista tekemistä vaan yhä enemmän eurooppa tasoista pohdintaa ja myös eurooppa tason pohdintaa johon on suomen puoleltakin aktiivisesti vaikutettu

lapsiperheet eivät ui rahassa

meillä on myöskin käynyt niin että lapsilisien ostovoima on tosiasiassa heikentynyt kuten täällä on monta kertaa tullut esiin

täällä on tullut esille jo se kuinka maat tulevat tekemään kymmenien ja kymmenien miljardien leikkauksia ja tästä nousee tietenkin huolta ja tietenkin valonpilkahduksia

huoli tulee siitä että jos nämä leikkaukset ja veronkorotukset tehdään euroopassa kaikissa maissa samaan aikaan varsinkin suurissa maissa niin miten käy eurotalouden miten hallitaan euroopan talouden kehitys koska jos kaikki tekevät ne samaan aikaan on pelko siitä että eurooppa menee entistä syvempään lamaan

ajattelin aloittaa

kun oikeusministeriön alalla katselee tuottavuushankkeita ja tavoitteita näkee että ne on otettu vakavasti

haluankin kysyä tässä millä tavalla eurooppa tasoisesti on roadmapattu leikkausten ja veronkorotusten tekemisen tie seuraaville vuosille

tuottavuus ei tarkoita sitä että kansalaisten oikeusturva heikkenee saati sitten sitä että jokin muu kriminaalipolitiikan alue jää altavastaajaksi

meillä on jo tällä hetkellä talossa sisällä erinomaisia lakeja ja samaan aikaan tiedämme että monia muita hankkeita on ministeriön sisällä käynnissä

se ei käytännössä missään nimessä tarkoita sitä että pitää tehdä vähennystä ydintoiminnoissa joissa me puhumme tuomareista tai vankeinhoidon perustyötä tekevistä se ei tarkoita sitä vaan me voimme löytää kohteita tuki esimies tai johtotehtävissä

toisaalta epäilen vaikka me tekisimme ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä nykyistä enemmän tuleeko se auttamaan asiaa

siinä kohdin meillä oli tavoitteena että esimiestyötä johtotehtäviä vähennetään ja me tiedämme että siellä on edelleen yksi kerros josta me voimme poistaa turhia johtajia ja näin tuoda arkitason tekijät lähemmäksi ylintä johtoa